te olette innovatiivinen ja osaava ja innokas ministeri ja kysyisin onko teillä ajatuksia millä tavalla me voimme jossain vaiheessa saada tuon valtion pienemmän tieverkon kunnostettua

yksi huoli on sitten se että näistä veteraaneista monet ovat erittäin iäkkäitä ja nyt käy kunnissa niin että osa kunnista jättää tätä rahaa käyttämättä osissa raha loppuu ja syy on se että kunnista ei löydy apua ja tukea tämän kuntoutusrahan hakemiseen

tällä hetkellä kunnat joutuvat jo järjestämään ilta ja viikonloppuhoitoa esimerkiksi teollisuuden parissa työskenteleville perheille

tiusasen kanssa samaa mieltä että tässä on todellakin kyse jälleen hyvin teknisestä ja ainoastaan teknisestä kysymyksestä

muutokset kotikunta ja sosiaalihuoltolakeihin mahdollistavat perustuslain takaaman vapauden liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa ja kotikuntansa

tätä minun mielestäni valiokunta voi vielä pohtia

onko se niin että koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus selvittää tietoonsa tullut koulussa tai koulumatkalla tapahtunut häirintä tai kiusaaminen vai voisiko se olla muodossa koulun opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus selvittää

näin ollen näihinkin ryhmiin saattaa tulla myös lisää lapsia sunnuntaihoitoon ja näin saadaan lisää myös maksajia näille sunnuntaipäivähoidon käyttäjille

ohjelman periaatepäätös on valiokunnan saaman selvityksen mukaan toteutettu ja kehittämistoimet on viety lainsäädäntöön koulutukseen ja käytäntöihin

muutamaa asiaa tässä hallituksen esityksessä jäin itse miettimään muun muassa alkuun sitä että oli hyvä että tätä esitystä muutettiin vammaisjärjestöjen kuulemisen jälkeen siltä osin että enää ei laitoshoidossa olevan vammaisen taikka ikäihmisen taikka muun vaikka nuoren joka joutuu laitoshoitoon tarvitse enää perustella tuota kotikuntansa vaihtoa

millä tavalla peruspalveluministeri guzenina richardson olisi mahdollista saada lisää voimavaroja siihen että ne veteraanit saisivat apua että he osaisivat hakea niitä kuntoutusmuotoja joihin heillä oikeus on

mutta kyllä näitä teknisiä asioita tämä aluehallinnon ja näiden uudistaminen lukuisia tuo niin kuin tänäänkin huomaamme tässä tämän illan täysistunnossa vielä muutamia kertoja käyvän

sitten minulle ehkä tärkeimpänä on se että pienkauppojen kauppakeskusten erikoiskauppojen pakkoaukiolosäädös pitää tehdä niin yksiselitteiseksi että sitä ei lähdetä edes keplottelemalla kiertämään niin että kun on kaksi tulijaa samaan liiketilaan heiltä kysytään pidätkö sunnuntaina auki ja kun toinen sanoo että pidän ja toinen sanoo että en pidä niin kumpi valitaan

autoverosta sen verran vaikka se ei suoranaisesti teille kuulu että toivon että vielä kertaalleen tarkistetaan se minkä verran autoveron korotuksella oikeasti tulee lisäeuroja valtion kassaan

minulle tämä koulukiusaamisasia on ollut lähellä sydäntä

sillä tuetaan lähinnä ympäristöjärjestöjä saariston ja tunturialueiden ympäristönhoitoa sekä asumisalan järjestöjä ja ympäristökasvatusta

sillä nimittäin tilanne on se että todennäköisesti meidän automyyntimme tulee taantumaan ja se tarkoittaa jopa verotulojen vähentymistä tämän korotuksen jälkeen

se on merkittävä asia ja olisi ollut varsin erikoista että siinä olisi kuitenkin ryhdytty kyselemään minkä takia kotikuntaa vaihdetaan

leikkaukset ovat suuria ja erityisesti pitkään valiokunta kävi keskustelua pidä saaristo siistinä ryn toiminnasta ja muun muassa sen vanhenevista ja uusimisikään tulleista huoltoaluksista

kotiuttamisraha on tietysti yksi sellainen joka keskusteluissa on usein esillä ja pitää huolehtia siitä että varusmiesten toimeentulo on turvattu niin tuon varusmiespalvelusajan kuin sen jälkeisen ajan kun he sitten hakeutuvat opiskelemaan ja siitä

mutta jäin miettimään sitä että tässähän ajatus on se että tuo kunta jossa ihminen on laitoshoidossa ollut tai laitoshoitoon joutunut vastaisi näistä kustannuksista niin kuin ed

on erittäin tärkeää arvoisa ministeri että tämä nyt huolehditaan kiven tiukasti tuohon lopulliseen eduskunnan hyväksymään esitykseen

uudistusta on alusta alkaen toteutettu avoimesti ja yhteistyössä koko yliopistoyhteisön eri sidosryhmien kanssa

arvoisa puhemies

valiokunta piti tarpeellisena että myös veneilijöiden jätemaksuja tarkistetaan vastaamaan jätehuollon todellisia kustannuksia kuten on tehty muidenkin toimijoiden osalta

näillä sanoilla tämä esitys on hyvä ja kannatettava ja kun nämä muutamat yksityiskohdat hiomme siitä tulee erinomainen

järvinen äsken nosti esille näitä kysymyksiä että kuka vastaa sitten laitoshoidossa olevan henkilön muista kustannuksista

keskustelu on

uudistusta on valmisteltu laajapohjaisissa työryhmissä ja valmistelun eri vaiheissa lausuntoja on pyydetty lukuisilta eri tahoilta

minun ymmärtääkseni tässä tapauksessa nekin jäävät sille lähettävälle kunnalle sille kunnalle josta muutto on tapahtunut sillä jos oikein ymmärsin niin myös kyseisen henkilön mahdolliset tulot verotulot menisivät sinne kuntaan josta hän on tullut

anneli kiljunen tehty lukuisia korjauksia lausuntojen pohjalta mutta kaikkia annettuja korjausehdotuksia ei ole voitu toteuttaa jo senkin takia että eri ehdotukset ovat keskenään ristiriitaisia

ulkoasianvaliokunnan mietinnön osalta totean että asian kokonaisuudessaan loppuun käsin

nämä löytyvät eduskunnan pöytäkirjasta kaikki

hyvä on minun mielestäni vielä muistaa sekin että sosialidemokraatit totesivat omassa lausunnossaan luonnosvaiheessa seuraavaa

pöydällepanoa varten esitellään varsin kolmasosan apua myös neuvosto ehdottaa tamitita pannaan pöydälle kahdeskymmenes ensimmäinen toista kaksituhattakolmetoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen hyvä

toisaalta jäin miettimään sitä mitä myös tietääkseni tätä lakia alun perin valmisteltaessakin pohdittiin miksi uusi kunta ei ottaisi saman tien vastuuta myös kustannuksista

itse asiassa kiusaaminen on sellainen tapaus johon pitäisi aina puuttua vakavimmalla mahdollisella keinolla

nollatoleranssista puhutaan usein mutta myös tänään täällä keskustelussa johon valitettavasti osallistuu vain kokoomuslaisia kansanedustajia on noussut esille myös opettajat ja ehkä hivenen tällainen syyllistäväkin kuva opettajia kohtaan siitä että opettajat eivät puuttuisi näihin tapauksiin

tällä panostetaan myös erityisesti heikentyneiden rannikkovesien ja jokien tilan kohentamiseen ja täällä on osoitettu myös kärkihankerahaa tähän

eduskunnan seuraava täysistunto orstaina kahdeskymmenes ensimmäinen päivä helmikuuta kaksituhattakolmetoista kello kuusitoista

eihän suomessa tälläkään hetkellä muiltakaan kotikuntaa vaihtavilta kysytä sairauskertomusta tietoa niistä vaivoista jotka meitä ihmisiä elämän aikana kohtaavat

näin olen todennut tässä keskustelussa ja näin asia on

entisenä opettajana tiedän hyvin sen että itse asiassa kiusaamisen havainnointi huomaaminen on usein hyvin vaikeaa

olen myös todennut että yrityksille tuleva hyöty on väliaikainen ja se on nimenomaan se joka tekee siitä elvyttävän toimenpiteen näiden yritysten näkökulmasta

näinhän tapahtuu esimerkiksi silloin kun en tiedä huomisesta lähtien voin olla loppuelämäni jonkin kalliin lääkityksen piirissä taikka loppuelämäni tarvitsen säännöllistä hoitoa tai jotain muuta mutta en laitoshoitoa silloin minä voin muuttaa ja nuo kustannukset seuraavat minua aina uuteenkin kuntaan

se voi jäädä opettajalta joka on päättänyt että minä pidän nollatoleranssin tässä helpolla huomaamatta

tällä määrärahalla ylläpidetään kansallispuistojamme kuten myös retkeilyalueiden kehittämistä ja niiden hoitoon panostamista luontopalveluiden kautta

itse toivon että määrät olisivat tulevaisuudessa sellaisia että pystymme takaamaan sen että perheet voivat elää yhdessä ja kotouttaminen onnistuu mutta nyt määrät ovat euroopassa niin suuria että ennen kuin meillä on yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt niin meidän pitää etsiä mahdollisimman lähelle samanlaisia sääntöjä kuin muissa euroopan maissa ja ennen muuta pohjoismaissa

ollaan toimimassa siihen suuntaan että nämä yrityksille tulevat energia ja ympäristöverot muuttavat maksurasitusta yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan eli työn verotuksesta näiden ympäristöverojen suuntaan ja minun mielestäni se on oikein mutta poisto on pysyvä kelamaksun osalta ja hyöty yrityksille väliaikainen

lapset nuoret tekevät sen erittäin taitavalla tavalla ja usein hekään eivät välttämättä ymmärrä kiusaavansa

tämä on sellainen asia jota täytyy kyllä vakavasti miettiä sillä eihän meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä siinäkään vastuuta jätä esimerkiksi lapsuusajan kunnalle jos perhe muuttaa pois ja lapsella on pahoinvointia syrjäytymistä

arvoisa puhemies

ja kysyisin nyt edustaja niinistöltä että oletteko te suomen vihreät katkaisseet tämän takia veljespuoluesuhteenne ruotsin vihreisiin jotka tekevät teidän näkökulmastanne näin epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

varmasti tulevaisuudessa dieselverosta on syytä luopua taikka selvittää miten se olisi mahdollista siirtää niin että tälläkin keinolla edelleen kannustettaisiin vähäpäästöisempiin valintoihin autoissa

kyllä siinäkin tapauksessa tuo uusi kotikunta johon usein muutetaan niiden ongelmien johdosta hakemaan ehkä turvallista kasvuympäristöä halutaan ehkä irti siitä ympäristöstä jossa on kohdannut ongelmia joutunut syrjäytymisen tielle tai on vaikkapa huumeongelmaa ja haluaa vieroittua siitä ja muuttaa pois niin kyllä ne kustannukset seuraavat niissäkin tapauksissa aina sinne uuteen kuntaan ja siinä tämä tietysti näyttelee aikalailla erilaista kulmaa

arvoisa puhemies

luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausmenot momentille esitetään merkittävää leikkausta ja valiokunta pitää tärkeänä että niukka rahoitus suunnataan suojelun kannalta keskeisimmille alueille sekä edustavimpiin ja olemassa olevia suojelualueita täydentäviin kohteisiin

se toki tulee vaikuttamaan silloin myös dieselin hintaan mutta silloin se aidosti tietysti olisi niin että sen mukaan miten paljon ajat myös maksat ja olisi varmasti helpommin perusteltua kuin könttäsumma joka käyttövoiman valinnasta tulee

tämä minun esittämäni kriminalisointi on pidemmälle menevää ja tiedän että sitä osa kyseenalaistaa ja ehkä vastustaakin sen vaikeuden takia

arvoisa puhemies

jos olen oikein ymmärtänyt niin paraikaa valmistellaan hallituksen toimesta lakiesitystä joka on palauttamassa sakon muuntorangaistusta

jäin myös arvoisa puhemies miettimään sitä kuinka pitkälle tuo laskuvelvoite sitten seuraa

siitä huolimatta itse seison vankasti sen takana että meidän rikoslakiin kannattaisi kirjata oma kirjaus siitä että koulukiusaaminen on rikos sillä selvitykset haastattelut lasten ja nuorten keskuudessa esimerkiksi näiden tutkimustöiden yhteydessä ovat osoittaneet sen että jos lapsi tai nuori olisi tiennyt että hän tekee rikoksen niin hän ei olisi tehnyt sitä

tähän vientipalautukseen vielä itse palaan sen verran että kun puhutaan autoverolakiin tulevasta lisämääräyksestä vientipalautuksen osalta niin siinähän tavoitteena on se että auton arvo määriteltäisiin palautuksessa samalla tavalla kuin käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen arvo

jos arvoisa puhemies voi niin lyhyesti vielä kävisin asuntotuotannon läpi

eli jos huomenna olen itse laitoshoidossa ja jos toivottavasti elämää on edessä vuosikymmeniä vielä ja päätän muuttaa lopen kunnasta jossa laitoshoitoon tässä toivottavasti kuvitteellisessa tapauksessa joutuisi niin päättänyt muuttaa sieltä sitten vaikka joutuisin vaikkapa veljen perheen lähelle helsinkiin tässä tapauksessa tämän lain mukaan lopen kunta vastaisi kustannuksista

näin tulemme tulevaisuudessa saamaan nämä henkilöt jotka tekevät näpistyksiä ja pieniä rikoksia kaupoissa myös sitten rangaistusten piiriin

näin he itse vastasivat näissä haastatteluissa

arvoisa puhemies

asuisin kymmenen vuotta laitoshoidossa helsingissä ja loppilaiset maksaisivat tuon kustannuksen mitä minun hoidostani täällä aiheutuisi

haluan kertoa teille tarinan saadakseni tämän tärkeän asian esiin mikä vaikuttaa syvästi nuoren ihmisen sosiaaliseen kehitykseen eli kiusaamisen

nyt on hyvä että hallitus valmistelee tätä palautusta ja edustaja maijalan lakialoite tukee hyvin tätä hallituksen työtä

ehkä hieman aiheesta menee sivuun mutta tässä kuitenkin puhutaan autoilun päästöistä ja kun puhuin käyttövoimaverosta niin toinen näiden autoilun päästöjen kannalta merkittävä asia joka ehdottomasti pitäisi keskustelussa esille nostaa näiden autoilun päästöjen kannalta merkittävä asia on meidän rengaskäytäntömme joka tällä hetkellä ei ole sellainen joka kannustaisi siihen että autoilun päästöjä ja pölyä teiltä saataisiin vähennettyä

valiokunta pitää kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämistä asuntopolitiikan keskeisimpänä tavoitteena ja pitää hyvänä että asuntorakentamisen lisääminen on myös yksi hallituksen kärkihankkeista

luokasta lähtien syytä en tiedä miksi

kiusaaminen oli jokapäiväistä ja itsetuntoni tallottiin lattianrakoon

pitäisi ehdottomasti lisätä tässäkin autoilijoiden omaa harkintaa niin kuin on tehty nyt tämän polttoaineverotuksen ja autojen verotuksenkin suunnalla siihen että ihminen tekisi itse oikeanlaisia valintoja myös talvirengas

valiokunta pitää tarpeellisena myös että käynnistysavustuksia voidaan rahoituksen riittäessä jakaa myös muille mal alueille jolloin avustuksen suuruus voisi olla esimerkiksi puolet helsingin seudun summasta ja esille nousee muun muassa kasvukäytäväajattelu helsinkihämeenlinnatampere helsinkilahti ja muut

luokan ajan koulukiusattu

siinä mielessä tuo henkinen kiusaaminen nimittely ja ulkopuolelle jättäminen on minusta vielä pahempaa kuin fyysinen kiusaaminen koska siitä ei jää mitään ulkoista todistusaineistoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuossa keskustelun yhteydessä voin varmasti palata vielä toimenpiteisiin asuntotuotannossa ja erityisryhmien asumisessa mitä valiokunta piti myös erittäin tärkeänä

kotikunta ja sosiaalihuoltolain muutokset vaikuttavat siis kuntien väliseen kustannusjakoon ja henkilön saamien palveluiden kustannuksista vastaa tämän esityksen mukaan edelleen tuo aiempi kotikunta

ja hyvää on myös se että siellä on pohdinnassa myös toimenpiteet joilla sitten päihdeongelmaisiin voitaisiin näissä tilanteissa myös puuttua

voimia tarinansa kertoneille

uudistuksen vaikutuksia kuntien väliseen kustannusten jakoon asiakkaiden asemaan ja kuntien palvelujärjestelmään tulee seurata tarkasti

on hirveän vaikea yrittää näyttää toiselle että hän on yhtä arvokas kuin kaikki muutkin vaikka on joutunut koulussa vuosia luulemaan toisin

jos tämä nyt valittu kuntakorvausmenettely osoittautuu ongelmalliseksi niin sitä pitää olla valmis silloin myös uudistamaan ja muuttamaan

selkämeren kansallispuistohanketta on viety pitkään eteenpäin hyvässä hengessä ja nyt on ainakin keskusteluissa noussut esille sellainen että runnomalla tämä hyvä hanke on saanut vakka suomen ihmiset takajaloilleen

arvoisa puhemies

kun meillä nyt on liikenneministeri joka toivottavasti ymmärtää myös pitkien etäisyyksien maan tarpeita niin kysyisin liikenneministeriltä millä tavalla te tulette huomioimaan sen että suomessa on hyvin paljon alueita joilla on pienempää valtion tieverkkoa joka on valitettavasti laskettu edellisten liikenneministerien aikakausilla varsin huonoon kuntoon

arvoisa puhemies

todennäköisesti käy niin että ensi vuoden alussa monet pitkään laitospaikkansa vankina olleet ihmiset tekevät tuon valinnan ja muuttavat lähemmäksi lapsiaan taikka toisaalta vanhempiaan miltä nyt sitten elämäntilanne näyttääkin

on vaikea saada hyvälle hankkeelle kansan tukea kun sitä tehtäessä ei ole kuultu tämän alueen ihmisten mielipidettä niin kuin ed

itse asiassa eussahan paraikaa pohditaan sitä millä tavalla näitä merialueiden suojeluhankkeita pitäisi tehdä ja siellä on itse asiassa pohdinnassa hyvinkin erilainen tapa kuin mitä nyt olemme suomen eduskunnassa eteenpäin viemässä

eussa pohditaan sellaista mallia merten suojeluun jossa otettaisiin huomioon tämän alueen monimuotoinen käyttö niin että pohdittaisiin sitä meren suojelun näkökulmasta alueen ihmisten näkökulmasta merialueiden käytön näkökulmasta niin virkistyskäytössä kuin myös muun muassa elinkeinokäytön näkökulmasta ja tämä on ehkä sitä tulevaisuuden lähestymistä tämän tyyppisissä suojeluhankkeissa

arvoisa puhemies

tässä uudistuksessa on väistämättä edettävä palvelukärki edellä pohdittava koko ajan sitä miten saamme turvattua hyvät ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut koko maahan

se noudattelee varsin tarkasti hallitusohjelmamme ja hallitusohjelmassa määriteltyä linjaa eli valmisteilla ei ole turvallisuuspoliittiseen linjaan mitään muutoksia

keskustelussa on tullut esille että tämä sote esitys tukeutuu kuntaliiton yksimieliseen esitykseen ja myös kuntaliitto on arvioinut että sote ryhmän lin jaukset selkeyttävät sosiaali ja terveyspalvelu uudistusta

hemmilä erittäin ansiokkaasti tuo esille sen vakka suomen ihmisten ja kuntien näkemyksen tästä alueesta ja on hyvä että nyt kun me otamme tämän ympäristövaliokunnassa käsittelyyn meillä on tämä rinnakkaislakialoite ja me voimme tähän myös käydä laajan asiantuntijakuulemisen

selonteossa kuitenkin varsin vahvasti alleviivataan pohjoismaista yhteistyötä korostetaan sitä hallitusohjelman mukaisesti mutta niin kuin tuossa debatissa esille nostin niin hieman tämä islannin ilmavalvonta keskustelu on kyllä herättänyt sellaisiakin ajatuksia mielessä että onko tuo puhe pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä vain sanahelinää ja juhlapuheissa puhuttua vastinetta nato vaihtoehdolle

arvoisa puhemies

itse pidän uudistusta hyvänä ja kannatettavana ja varmasti tärkeää on se että väärinkäytöksiä pystyttäisiin vähentämään ja myös potilasturvallisuutta parantamaan asioita jotka tässä ovat tulleet esille

minä itse uskon siihen että tässä löytyy hyvä yhteistyön henki kunnissa ja asioita saadaan vietyä eteenpäin niin että hyvät peruspalvelut pystytään turvaamaan koko maassa asuinpaikasta riippumatta

minä haluan myös antaa kiitoksen ja tuen edustaja tuppuraisen lakialoitteelle

mutta ihan tuollainen käytännön yhteydenotto joka tuli eräältä kansalaiselta näihin sähköisiin resepteihin liittyen

sellainen on tullut mieleen kun tätä keskustelua on kuunnellut